moni selvitys kertoo siitä että suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus on ollut mahdollisuuksien tasa arvo eli vanhempien varallisuus lompakon paksuus tai asuinpaikka eivät ole säännelleet sitä kuinka pitkälle voi elämässä mennä ja itseänsä kouluttaa

vaikka subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajataan taataan jatkossakin jokaiselle lapselle mahdollisuus laadukkaaseen ja kasvua tukevaan varhaiskasvatukseen

köyhyydestä voi kärsiä yksin elävä yksinhuoltaja opiskelija omaishoitaja eläkeläinen perheellinen pätkätyöläinen yrittäjä tai vakavasti sairastunut

mietintö sisältää hylkäysesityksen sisältävän vastalauseen

tämän taustalla on ollut alueellisesti kattava korkeakouluverkko

entistä useampi työssä käyväkin tulee taloudellisesti vain hädin tuskin toimeen

mitä me voimme tehdä sen eteen että alueellisesti kattava korkeakouluverkko säilyy

lisäksi kysyn

siksi keskusta esittää yhtenä ratkaisuna alueellista perustulokokeilua mallia jossa työn vastaanottamisesta tehtäisiin kaikissa tilanteissa kannattavaa

nuorten tulevaisuus ei varmastikaan yksinomaan tällä asialla ratkea siinä varmasti tarvitaan aika monia muitakin lääkkeitä mutta vakavasta asiasta on kysymys ja olemme sen kanssa tosissamme

herra puhemies

olin aika tosissani tuossa kysymyksen loppuosassa kun sanoimme että vain totuus olisi tärkeä keskustalle mutta luulen myös että suomen kansa ansaitsisi kuulla tästä asiasta ihan asiallisen ja reilun totuuden

siinä samassa veneessä olemme ihan jokainen ihan kaikki meistä täällä kyselytunnilla

minä seurasin tilannetta kymmenvuotiaan kokkolalaispojan silmin

seuraatteko tilannetta tarkkaan ministeri

eikö se teidän mielestänne todellakaan vaikuta siihen montako lukiota suomessa tulevaisuudessa on tai montako ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja toimipistettä suomessa tulevaisuudessa on

tästähän me olemme puhuneet mutta tämän kaiken lisäksi tässä taloustilanteessa on erittäin suuri vaara että kuilu eliitin ja toisaalta kansan välillä repeää ja kasvaa suureksi

ammattiyhdistysliikkeen aikaansaamaan kytkökseen on yksinkertaisesti pakko puuttua jos köyhyyttä halutaan poistaa ja nyt kysymys enää kuuluu halutaanko sitä köyhyyttä poistaa

minä väitän että kaiken jo tehdyn päälle tuollaiset leikkaukset vaikuttavat dramaattisella tavalla suomalaisen koulutuksen tulevaisuuteen ja siihen että me voimme nuoria hyvin kasvattaa ja kouluttaa eri puolilla suomea myös yläkoulun puolella

ettekö te ole kanssani samaa mieltä

me onnistuimme kun panostimme tutkimukseen koulutukseen ja osaamiseen

se oli tietoinen arvovalinta

mustajärven esille ottama asia että tämä hallitus ei olisi parantamassa kaikista heikoimmassa asemassa olevan ihmisen toimeentuloa ei kyllä pidä paikkaansa mutta se ei suoranaisesti liity tähän aloitteeseen

väitän että ei

ei ei se panosta

en näin ollen käy siihen tarkemmin

maailmanmarkkina on hankala ja ei tässä kuule paljoon pysty

arvoisa puhemies

seurujärvi on puuttunut erittäin tärkeään epäkohtaan

vapaaehtoistyö vieläpä pelastustyö toisen auttaminen välittäminen yhteisvastuu erittäin arvokasta inhimillisesti

se on yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävää ja tärkeää työtä

tässä ei pidä käydä pilkkua viilaamaan vaan on syytä huomioida aloitteen henki ja siirtää kyllä tämä aloitteen tarkempi pohtiminen sata komiteaan jossa juuri tällaisia pullonkauloja epäkohtia päästään purkamaan

kentällä on täydellinen epätietoisuus siitä mihin tässä nyt pitäisi ryhtyä ja lähteekö täältä lu kion perässä myös yläkoulu kun opettajat ovat yhteisiä

heikoimmin toimeentulevat on sijoitettu alimpiin kerroksiin jotka kylmä vesi on jo ottanut valtaansa mutta ylimmällä kannella on edelleen hyvät bileet laulu raikaa ja tarjoilu pelaa

yhden perustyötä tästä ajasta haluavat esittää lisäkysymyksiä mutta moskova seisomaan ja panemalla herra puhemies

siihen voidaan vaikuttaa veropäätöksillä talouskasvulla oikeudenmukaisilla tulonsiirroilla ja koulutuspolitiikalla täällä eduskunnassa

aivan noin helpolla ei voi valtiovarainministeriä kyllä tästä tilanteesta päästää

jos haluamme suomeen uutta kasvua ja kaikki mukaan koulutus on keskeinen keino

energiaverot ovat nousseet bensa ja dieselverot nousevat arvonlisävero nousee

aivan se ei lakkauta yhtään toimipistettä vaan ottaa rahat pois jotta seuraava hallitus ja alueelliset toimijat ovat pakotettuja tekemään leikkaukset

valtionosuusleikkausten myötä epäoikeudenmukaisten leikkausten myötä myös kunnallisverot nousevat rajusti ja tuo arvonlisäveron nosto oli ensityö mitä hallitus teki

kun te ministeri kiuru sanotte kunnille että säilyttäkää hyvänen aika ne pienet lukiot se aiheuttaa suurta hämmennystä koska samaan aikaan leikkaatte lukioiden rahoitusta ennennäkemättömällä tavalla

valtiovarainministeri urpilainen nyt aivan suora kysymys johon me kaikki kaipaamme vastausta

herra puhemies

mustajärven kanssa samaa mieltä siitä että jos muodostetaan sidos ansiosidonnaisen turvan parantamiseen ja toisaalta perusturvan parantamiseen niin kaikista heikoimmassa asemassa olevan toimeentuloa ei ole helppo parantaa

ymmärrän täysin jos on joku henkilökohtainen syy se on ainut minkä voi ymmärtää se on tietenkin ihan selvä

on selvää että tämäkään toimenpide ei yksin riitä

kun te ministeri kiuru annatte ohjeen että säästäkää hallinnosta koulujen arjessa kysytään tarkoittaako ministeri rehtoria vai kanslistia

tarvitaan paitsi rahallisia toimenpiteitä joista osa on toteutettu osa toteuttamatta myöskin hyvien käytäntöjen omaksumista eri puolilla suomea

lapset ja nuoret jakaantuvat entistä voimakkaammin hyvin ja pahoinvoiviin

mielestäni suomesta köyhyys voidaan kyllä poistaa jos siihen riittää tahtoa

myöskin tässä on paljon tehtävää

edustaja halla aholla oli aivan rakentava puheenvuoro tässä eli minä oletan niin että näistä kriteereistä voi olla erilaisia mielipiteitä ja niin edelleen

kokoomus taas sanoo

näen edelleenkin suomen suurena vahvuutena monenkin mittarin monenkin tutkimuksen mukaan sen että koulutus on alueellisesti kattavaa se on joka puolella suomessa

tässä muutetaan nimikkeitä

mutta ministeri voisi siihen kiinnittää huomiota että kun tulee uusi liike niin on aivan totta että alkuvaiheessa siitä helposti tulee itse itseänsä ruokkiva kehä että ei pääse sinne sellaisiin summiin millä taas pystyisi sitä toimintaa entisestään laajentamaan

toivon että koko perusturvan tasoa saadaan suomessa ylöspäin mutta se ei onnistu jos sidomme sen myöskin ansiosidonnaisen turvan parantamiseen siitä olen kanssanne samaa mieltä